tällä hetkellä matkailu ja kaivostoiminnan rekkaliikenne joutuu kiertämään tuon sillan kun siellä on painorajoite ja tästä aiheutuu vähintään satojatuhansia euroja alueen yritystoiminnalle lisäkustannuksia

toivon että ne lupaukset joita on liikenneministerin suunnasta tullut että suunnittelurahat löytyvät vielä tänä vuonna pitäisivät ja siihen luonnollisesti tässä vaiheessa uskon

arvoisa puhemies

kuten edustaja kataja täällä edellä puhui useimmissa tapauksissa nämä nykyiset huojennusjärjestelmät ovat erittäin toimivia

sanotaan että nimenomaan pk sektorilla pystytään suunnittelemaan sillä tavalla se sukupolvenvaihdos jos hyvissä ajoin varaudutaan että tämäkin hallituksen esitys mitä tässä esitetään itse asiassa jää hyvin marginaaliseksi vaikutuksiltaan

arvoisa rouva puhemies

toinen niistä on se että jos ei täytetäkään niitä omistussuhteen kriteereitä ja varallisuus on erittäin suuri niin huojennus ei tule kysymykseen välttämättä siis ei varallisuuden suuruuden takia vaan omistuksen määrän takia

arvoisa puhemies

ne ovat totta kai järjestelmää ajatellen aina haastavia mutta täytyy muistaa että näin vakavissa rikoksissa on monesti niin että nämä ovat niin traumaattisia näille uhreille että nämä rikokset ja uhrien oireet voivat tulla itse asiassa esiin vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa

tämän käsittelyssä olevan hallituksen esityksen tarkoitus on parantaa tulva ja kuivuusriskeihin varautumista vesilain keinoin

on erittäin traagista jos todetaan että tämmöinen rikos on tapahtunut ja sitten se onkin vanhentunut ja sen takia asia on hyvin vakava

mutta se on se ongelma että niissä tilanteissa vero voi olla jopa miljoonia ja kuitenkaan välttämättä ei pystytä sitä yritysomaisuutta realisoimaan sen veron maksamiseksi

pidättekö tärkeämpänä sitä että voidaan rajata mahdollisimman tiukasti ja annetaan mahdollisuus saamelaiskäräjien voimassa olevalle johdolle ja vaalilautakunnalle rajoittaa näitten ihmisten pääsyä sinne

tiedämme että on alueita joilla ruoppaus tai pengertäminen voi olla hyvinkin järkevä tapa varautua näihin tulvariskeihin ja ennaltaehkäistä suuriakin mahdollisia tulevia tulvia

tätä on syytä kyllä tarkkaan nyt tutkia miten tämä saataisiin kytkettyä tähän kun tarkastellaan sitä mikä on sopiva ja oikea rangaistusasteikko tämäntyyppisistä rikoksista

siis se voi olla siinä muodossa että ei sitä pystytä sieltä realisoimaan tai ne osakkeet joita ollaan perimässä tai ollaan saamassa sukupolvenvaihdostilanteessa eivät ole edes kurantteja

onko se tärkein asia tässä saamelaiskulttuurin säilymisessä vai voisiko olla niin että jos me hyväksyisimme saamelaisiksi kaikki ne jotka täyttävät kriteerit se ehkä voisi paremminkin edesauttaa sitä että kieli ja kulttuuri pysyisivät elävinä ja rakentaisi samalla rauhaa sinne pohjoisille alueille

arvoisa puhemies

kun puhutaan lapin alueesta ja siellä esimerkiksi rovaniemen seudusta joka on yksi valtakunnallisestikin ehkä merkittävin tulvariskialue kemi ja ounasjoen risteyksessä niin voi todeta että taloudellisesti näiden jokien ruoppaaminen tai pengertäminen ei olisi millään tavalla tarkoituksenmukaista

kun meillä on metsätiloja joihin tämä puhtaisiin metsätiloihin ei sovellu siellä saattaa tulla todella isossa kuvassa se ilmiö että meillä edelleen lähtee pirstoutumaan tämä metsäomaisuus

se on hankalaa meidän metsien hyödyntämiselle laajassa mittakaavassa että meillä on erittäin paljon omistajia jotka omistavat pieniä metsiä ja heillä ei taloudellista intressiä ole lähteä hyödyntämään sitä metsää

siksi siellä parhaillaan toki työryhmät miettivät mitkä ovat ne keinot joilla tulvariskeihin voidaan varautua mutta olisi väärin kyllä jättää tässä vaiheessa keinovalikoimasta pois tulva altaiden rakentaminen joka samalla toisi meille erittäin arvokasta säätösähköä

arvoisa puhemies

olen oikeusministeri henrikssonin kanssa samaa mieltä siitä että tämä selityksen sisältö sinänsä on varmasti järkevä ja ei meidän suomessa kannatakaan lähteä muuttamaan näitä maa alueiden omistus käyttö ja hallintaoikeuskysymyksiä mutta olen siitä valitettavasti aivan eri mieltä mikä tämmöisen selityksen oikeudellinen ja kansainvälisoikeudellinen merkitys on

kyllä tässä voi yhtyä tuohon edustaja tölliin että tässä on kysymyksessä vaan perussuomalaisten poliittinen manööveri jossa yritetään nyt itse rakennettua mörköä lähteä ampumaan alas

eivät pelkästään valtakunnalliset energia ja ilmastostrategian mukaiset tuulivoimien lisärakentamiset ole sellaisia jotka vaativat säätösähköä lisää vaan kun olemme siirtymässä tulevaisuudessa älykkäisiin sähköverkkoihin jolloin pientuottajat jopa yksittäiset kansalaiset kuluttajina voivat aika ajoin syöttää verkkoon sähköä niin tämä sähköverkkojen kuormitus tulee edelleen vaihtelemaan erittäin voimakkaasti ja nämä älykkäät sähköverkot vaativat jopa saman verran tätä säätövoimaa kuin mitä siellä kapasiteettia mahdollisesti lähdetään syöttämään näihin verkkoihin

siitä nyt ei vain näytä päästävän eteenpäin

siihen ovat hyvin monet oikeusoppineetkin ottaneet kantaa ja he ovat todenneet yksiselitteisesti että tällä ei ole sellaista oikeudellista sitovuutta

tämä on hallituksen tahdonilmaisu ja tällä hetkellä käräjien tahdonilmaisu mutta kun tämän sopimuksen kohteena ovat alkuperäiskansat niin lähtökohtaisesti kuka tahansa sieltä voi tulla ja ohi tämän tahdonilmaisun lähteä vaatimaan sopimuksen noudattamista koska suomi on sen ratifioinut

eli tämä säätövoiman merkitys tulee ennen muuta meidän verkkojen kannalta kasvamaan

nyt me olemme riippuvaisia pohjoismaisesta tuonnista

meillä tänä päivänä ei valitettavasti ole mitään teknologiaa varastoida siinä määrin sähköä muutoin kuin fyysisesti varastoida sen veden muodossa altaisiin että me voisimme tähän ongelmaan ratkaisua löytää

arvoisa puhemies

me kyselytunnilla käsittelimme lyhyesti aihetta joka koskee kemijoki yhtiön strategisia linjauksia käynnistää yt neuvottelut

minusta se tärkein viesti joka tästä välittyy on se että hallitus kykenee tekemään ratkaisuja ja päätöksiä suomen suunnan kääntämiseksi ja talouden suunnan kääntämiseksi niin että saamme työllisyyden kasvuun

minusta omistusohjauksesta vastaava ministeri hautala kyllä hieman harhaanjohtavasti kertoi että ei valtio voi vaikuttaa että hallitus on tehnyt tällaisia linjauksia yhtiössä

arvoisa puhemies

olemme täällä eduskunnassakin keskustelleet useaan otteeseen kuntien elinvoiman lisäämisestä ja muun muassa nyt meneillään olevan sote uudistuksenkin yhteydessä käydyssä keskustelussa on oltu huolissaan siitä että jos sosiaali ja terveyspalveluihin liittyvät tehtävät lähtevät kunnilta niin mitä jää jäljelle

ymmärrän sitä että ideologista syistä jotkut vastustavat tätä puunmyyntitoiminnan yhtiöittämistä

aivan kuten pääministeri puheenvuorossaan totesikin suomalaiset ja suomi tarvitsee nytten tulevaisuudenuskoa

mutta tätäkin pitää mielestäni lähestyä siitä näkökulmasta mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja kun lähtee tästä katsomaan tätä lakia niin voi todeta että ei tässä lapinkaan kannalta jossa sijaitsee kaksi kolmasosaa metsähallituksen hallinnoimista valtion maista mitään dramatiikkaa tapahdu

me tarvitsemme sellaista ilmapiiriä että yritykset ja yrittäjät uskaltavat työllistää perustaa tänne yrityksiä ja luoda työpaikkoja ja me tarvitsemme sellaista ilmapiiriä että kaikki suomalaiset yhdessä uskovat että kyllä näistäkin selvitään kun teemme vain oikeita ratkaisuja

ymmärrän että kysymyksessä on aika herkkäkin arvo ja eettinen kysymys ja kun täällä on puhuttu muun muassa euroopan neuvoston tietystä julkilausumasta niin haluan todeta että euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselma kehottaa jäsenvaltioita huolehtimaan terveydenhuollon henkilökunnan omantunnonvapaudesta kieltäytyä raskaudenkeskeytysten suorittamisesta ja niin edelleen

silloin on aika laajasti ajateltu että on tärkeää että kunnat erityisesti keskittyvät sen alueen elinvoimaisuuteen ja sen vahvistamiseen

yksi aivan keskeinen väline tässä elinvoimaisuuden vahvistamisessa on se että kunnat voivat maapolitiikkaa tehdä niin että se houkuttelee alueelle yrityksiä ja asukkaita

valitettavasti tällaista ilmapiiriä eivät luo sellainen toiminta tai sellaiset esitykset joita olemme kuulleet osasta oppositiota eli että riittää kun odotamme ja otamme lisää velkaa

toinen ehkä erikoinen ajatus oli se että meillä ei enää kemijoessa olisi rakennettavaa

päinvastoin näkisin niin että tämä on riskienhallintakysymys ja tässä tilanteessa kuten ministeri tuolla perustelikin on viisautta se että lähdemme tekemään tällaisia ratkaisuja jotta emme joudu pahempaan tilanteeseen sitten kun joka tapauksessa tulevaisuudessa joudumme uudelleen miettimään tätä organisaatiota

silloin kun ajatellaan tätä lakialoitetta jonka edustaja savola on tehnyt ja jonka itsekin olen allekirjoittanut niin tämä on oikeaan suuntaan menevä

tämä ei siinä mielessä pidä paikkaansa että meillä parhaillaan kemijoki yhtiöllä on lupaprosessissa sierilän voimalaitos johon odotetaan lupaa hyvinkin pian toivottavasti tulee nopeasti ja siellä voitaisiin käynnistää kahden voimalaitoksen väliin rakennettava uusi voimalaitoshanke joka kyllä toisi taas säätösähköä lisää toisi työpaikkoja puhdasta energiaa

on tärkeää että kunnilla on itsellään mahdollisimman pitkälle menevä valta päättää maapoliittisista kysymyksistä

tässä on valiokunnan mietinnössä tuotu niitä toisia näkökulmia joilla varmasti on omat perusteensa mutta itse olisin ajattelemassa niin että jos meillä on lähes kaikissa keski euroopan maissa ja myös tanskassa ja tietääkseni norjassa tämä pystytty järjestämään niin minusta tässä on kyllä kysymys ennemminkin tahdosta kuin siitä etteikö tämä olisi mahdollista jos näin halutaan suomessakin järjestää

kun ajattelen vaikka pohjois suomea niin meillähän on erittäin paljon rantoja kauniita ranta alueita joille ihmiset haluavat rakentaa niin paikalliset kuin mahdolliset paluumuuttajatkin mutta tänä päivänä jostakin syystä me olemme järjestelmää kehittäneet siihen suuntaan että se on erittäin hankalaa muualla kuin kaavoitetuilla alueilla

siinä mielessä olen kyllä erittäin pettynyt jos nyt valtio ja suomen hallitus ei voimakkaasti lähde reagoimaan tähän omistusohjausministerin ottamaan linjaukseen että meillä voidaan suomessa ja lapissa kemijoki yhtiö joka on aikoinaan perustettu rakentamaan ja ylläpitämään voimalaitoksia noin vain ajaa alas

minä itse kyllä tuen tätä kansalaisaloitetta ja näen että meidänkin on aika oikeasti omantunnonvapaus antaa näille terveydenhuollon ammattilaisille

sen takia lämpimästi kannatan kyllä tätä lakialoitetta ja toivon laajemminkin että päätöksenteko maankäytöstä yhä enemmän siirrettäisiin kunnille ja ihmisiä lähellä tehtäväksi sinne missä paikalliset olosuhteet tunnetaan

valitettavasti tämä näyttää siltä että tällä hetkellä pörssiyhtiö fortumin ja vihreitten ideologiset tavoitteet ovat yhdistyneet ja nyt ollaan ajamassa merkittävää yhtiötä suomessa

keskustelu asiasta päättänyt että voisi vaeltamaan metsätalousvaliokunta ympäristövaliokuntaan talous

arvoisa puhemies

käydä keskustelua varten ystävänpäiväristuksen viidesosa kuimen osto ja tuotos eläinlta liikenee myös että valiokunta keskustelu päättynyt pää on siellä mutta nyt

jätekeskus tuo varten ystävänsä verestyksen kuudesosa ja kumiseostulehduttaa toisilleen talousvaliokunta keskustelu päättynyt tää on selvää että tulos alas

täytyy itsekin todeta että joka vuosi päivä päivältä itsekin arvostan enemmän iän tuomaa kokemusta

arvoisa puhemies

haluaisin edustaja mäkiselle todeta että jos sitä perustuslakivaliokunnan lausuntoa lukee niin kyllä siinä hyvin selvästi todetaan että kunnille on taattava riittävä aika joka ei voi kuitenkaan olla kuutta kuukautta lyhempi

siinä jätettiin siis auki tämä mikä se riittävä aika on ja voi sanoa näinkin että odotetaan että subs tanssivaliokuntana hallintovaliokunta pohtii sitä mikä on kunnille riittävä aika

edustaja tolppasen lakialoitteella on erittäin hyvä ja kannatettava perustavoite ja tarkoitus

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu meidän verokilpailukyvystä ja täytyy tunnustaa että tämä hallituksen yhteisöveroratkaisu kyllä toi verokilpailukykyä mutta ongelma onkin se että yhä useampi yritys meillä suomessa ei tällä hetkellä tee voittoa eikä siten maksa tosiasiassa yhteisöveroa

tässä on asetettu nyt vain minimiaika mutta hallintovaliokunta ei suostunut käymään edes keskustelua siitä mikä on se minimiaika mitä kunnat tarvitsevat

tämä on minusta ongelmallista ja tämä keskustelu osoittaa nyttenkin sen että oli tarpeen että perustuslakivaliokunta huolehtii myös kuntien itsehallinnon oikeudesta ja siitä että kunnille annetaan riittävät tiedot

meillä kustannustasoon pitäisi kiinnittää huomiota mutta ehkä erityisesti siihen että vaikka meillä rekisteröidään aika paljon patentteja suomessa niin meidän yrityksemme eivät ole parhaalla mahdollisella tavalla onnistuneet kaupallistamaan tuotteitaan ja meillä puuttuu osaamista lähteä viemään ne uudet tuotteet kansainvälisille markkinoille

arvoisa puhemies

vaikka näin olisi että siitä olisi sataprosenttinen varmuus että mitään maa alueita ja maan käyttöoikeuksia ei tämä koskisi niin edelleen tässä on se ongelma jota nyt ollaan esitetyssä saamelaiskäräjälaissa saamelaismääritelmässä viemässä nyt huonompaan suuntaan

jos täällä olisi ollut nyt ministeri paikalla niin olisin kysynytkin onko hallituksella jotakin erityisiä toimenpiteitä suunnitteilla siihen että voitaisiin tukea erityisesti meidän pk sektoria siinä että he voisivat lähteä kaupallistamaan näitä uusia innovaatioita ja saataisiin sitä kautta vientiä lisättyä

arvoisa puhemies

ketä tämä koskee ja mitkä ovat ne maa alueet sitten

kaiken huipuksi hallituksen ympäristöministeri kävi maanantaina rovaniemellä jarruttamassa paikallisia vesivoima ja kaivoshankkeita

joka tapauksessa siinä oli siirtymäaika jonkun verran pitempi kuin olisimme halunneet

uskotteko te että tällainen politiikka kannustaa pohjoisen yrityksiä ja teollisuutta kasvamaan ja kehittymään ja työllistämään vai tarvittaisiinko ehkä joitakin vastakkaisia toimenpiteitä

tätä lakia ja menetelmää pitäisi nyt lähteä rajoittamaan ja miettimään miten me saamme sitä tilkittyä ettei täältä voittoja siirretä ulkomaille veroparatiiseihin nykyistäkään määrää verotettavaksi

tässä hallituksen esityksessähän puututaan sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiin niin että kun yksi huojennustapa on se että verolle voidaan antaa viiden vuoden koroton maksuaika niin nyt sitä jatkettaisiin seitsemään vuoteen

esitys on lähtökohtaisesti hyvä joskin voi todeta että käytännössä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kovinkaan usein tämä ei ole kovin suuri ongelma

yleensä nämä verot ja sukupolvenvaihdokseen liittyvät kauppahinnat tai muut maksut rahoitetaan niin että tällä onko se viisi vuotta vai seitsemän vuotta korotonta maksuaikaa veroilla ei ole suurta merkitystä itse tämän sukupolvenvaihdoksen toteutumiseen

sen sijaan näen niin että paljon suurempi merkitys olisi sillä jos tätä järjestelmää muutettaisiin vaikkapa niin että myös puhtaat metsätilat voisivat päästä huojennuksen piiriin

meillä tänä päivänä ehkä yksi suurimmista sukupolvenvaihdokseen liittyvistä ongelmista sen lisäksi että on suuria voisi sanoa varakkaita perheyrityksiä joissa veron määrä nousee erittäin suureksi ja ehkä sitten siirtyvä yritysosuus on sen verran pieni ettei päästä huojennuksen piiriin jolloin siitä tulee jonkunlainen pullonkaula näihin sukupolvenvaihdoksiin on nimenomaan se että meillä metsäomaisuus pirstoutuu kun me emme saa siellä aikaan järkeviä sukupolvenvaihdoksia joilla saataisiin säilytettyä metsätiloja yhtenä kokonaisuutena

arvoisa puhemies

haluan heti alkuun todeta kuten tässä erittäin ansiokkaasti pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb kertoivatkin tästä yhteiskuntasopimuksesta että on tullut vähän sellainen tunne että missään muualla ei puhuta tällaisesta kiristyksestä tai uhkailusta tähän liittyen kuin opposition puolesta täällä eduskunnassa

olen toisaalta harmissani että nyt tämä esitys on näin suppea sillä aika nopealla aikataululla meillä olisi kyllä tarvetta lähteä suomessa muuttamaan rahankeräyslakia perusteellisestikin

tärkeintähän tässä on varmasti ratkaista se ongelma joka on tunnistettu monessakin tapauksessa viime aikoinakin että ne voitothan jotka syntyvät täällä suomessa harjoitettavasta liiketoiminnasta pitäisi täällä suomessa verottaa

siksi avoimesti toivon sitä että kun hallitus on nyt reilulla ja avoimella tavalla kertonut millä tavalla suomi laitetaan kuntoon niin myös täältä opposition puolelta lähdettäisiin antamaan tuki tälle yhteiskuntasopimukselle

me olemme laskeneet suomessa aika yhteistuumin meidän yhteisöverokantaamme kohtuullisen alas

tällä en halua tietenkään missään nimessä syyttää viranomaisia he tulkitsevat voimassa olevaa lakia lain sanamuodon ja esitöiden perusteella mutta kun katsotaan tätä olemassa olevaa lakia niin se lähtökohta on kyllä aivan väärä siinä mielessä että se on kirjoitettu siten että tällainen kansalaisaktiivisuus jolla kerätään hyvään yleishyödylliseen tarkoitukseen varoja on tehty erittäin vaikeaksi ja luvanvaraiseksi niin että lähtökohta on vähän sentyyppinen että se ei ole sallittua elleivät sitten nämä ehdot täyty kun asenteen pitäisi mieluummin tämän päivän yhteiskunnassa olla sentyyppinen että rahankeräys on sallittua kunhan nämä tietyt ehdot vain sitten täyttyvät

minusta se on nyt sitten sen verran kohtuullinen vero että kyllä niin pitäisi olla että ne voitot joita syntyy suomessa harjoitettavista liiketoimista verotetaan kerta kaikkiaan täällä

ja vaikka ymmärrän että on erilaisia näkemyksiä siitä minkä kokoisia säästöjä tultaisiin tekemään ja tehdäänkö kenties veronkorotuksia niin voitaisiin kuitenkin aika pian antaa yhteinen viesti täältä eduskunnasta ulospäin että suomi tarvitsee todella sellaista kilpailukykyhyppäystä loikkaa eteenpäin jotta meidän vientiteollisuutemme pärjää paremmin ja sinne voi syntyä investointeja ja työpaikkoja

mutta siinä olen samaa mieltä edustaja harakan kanssa että nyt on syytä pohtia ja olen siitä myös keskustellut laajennetaanko tätä evlään eli elinkeinoverolakiin sisältyvää korkorajoitusta tvln puolelle

eilen ja tänään myös vihreitten riveistä on käytetty puheenvuoroja jotka ovat hieman hämmästyttäneet siinä mielessä että olemme usein tottuneet että vihreät edustavat kestävää kehitystä mutta näyttää siltä että ainakaan kestävää taloudenpitoa he eivät edusta

nythän tämä rahankeräys on luvanvaraista ja se on käytännössä aiheuttanut erittäin monia ehkäpä hullunkurisiakin tilanteita

ensinnäkin on myös tutkittava molemmissa tapauksissa onko tämä nyt sinne sisältynyt korkorajoitus laajuudeltaan riittävä koska on tiedossa että edelleen siirretään näitä voittoja tätä kautta jonkun verran ulospäin

yksi käytännön esimerkki on sellainen että suomeen on rekisteröity aatteellinen yhdistys jonka ainoa tarkoitus on kerätä rahaa naisten terveyttä edistävään tutkimukseen

he ovat esittäneet voimakasta velan ottamista ja sillä talouden kuntoon saattamista ja ovat syömässä tulevien sukupolvien kukkarolla ja pöydästä ja tämä ei ole mielestäni kyllä kestävää taloudenpitoa suomelle

arvoisa puhemies

toivon että löytyisi aitoja konsteja ja vaihtoehtoja sille että me voimme todella pysäyttää tämän velkaantumisen ja saada talouden suunnan kääntymään

ja tämä hallitusohjelma tämä sipilän voi sanoa muutosohjelma antaa erittäin hyvän pohjan suomen suunnan muuttamiselle

tämä kertoo minusta tämän tilanteen kuinka hullunkurisiin tilanteisiin ja tulkintoihin saatetaan nykyisellä lailla tulla ja sen takia olisi tarve perusteellisesti uudistaa ihan lähtökohtia koko rahankeräyslaista

kuunnellessani eilistä ja tämän päivän keskustelua ymmärrän varsin hyvin että talouden kuntoon saattaminen ja kuntoon laittaminen tekee kipeää ja se tekee kipeää meille kaikille

tiedän että hallitus on tuomassa vähän laajempaa uudistusta tämän sisällön osalta ja se on hyvä mutta ne tiedot mitkä tästä uudistuksesta ovat tulleet ovat mielestäni sentyyppisiä että ne eivät ole riittäviä uudistamaan

on selvää että tulossa on vaikeita ratkaisuja jotka koskettavat kaikkien suomalaisten arkea mutta me samalla tiedämme että vielä pahempi olisi se lopputulos jos emme nyt tekisi näitä toimenpiteitä

nyt olisi kyllä oikea aika käydä perusteellinen keskustelu siitä miten koko rahankeräyksen lähtökohtia voitaisiin tarkastella suomessa

senkin tiedän että täällä on parhaillaan lakialoitehanke edustaja jungnerin toimesta hän varmaan sitä valottaa puheenvuorossaan ja siinä lähtökohta on se että tämä rahankeräys ei olisi luvanvaraista vaan lähtökohtaisesti ilmoituksenvaraista eli jos rahaa aletaan keräämään niin olisi ilmoitusvelvollisuus ja minusta tämä perusperiaate tässä lakialoitteessa kyllä on erittäin kannatettava

suomi on nyt kerta kaikkiaan laitettava kuntoon meillä ei ole enää yhtään aikaa odottaa ja tähän kysymykseen tämä hallitusohjelma nimenomaan on vastaamassa

haluan vielä korostaa sitä että kun puhutaan työpaikkojen synnyttämisestä suomeen niin kyllähän tämä hallitusohjelman otsikkokin kertoo paljon se on ratkaisujen suomi

sitten on vielä yksi erityinen kysymys jota haluan lyhyesti vain tässä käsitellä ja joka koskee perustettavien startup yritysten joukkorahoitusta siten että saataisiin kerättyä suurilta joukoilta pienistä puroista erittäin hyvien hankkeitten yritysten rahoittamiseksi rahaa ja tässä yhteydessä kun tätä rahankeräyslakia katsottaisiin kokonaisuutena laajemmin olisi hyvä tarkastella näitä välineitä koska meiltä suomesta ne puuttuvat totaalisesti ja me olemme jääneet muusta maailmasta tältä osin jälkeen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

ja mehän tiedämme että suomessa jo tällä hetkellä tämä sähkönsiirtotoiminta on kuitenkin jos katsotaan kansainvälistä vertailua erittäin hyvällä tasolla

haluaisinkin kysyä arvoisalta ministeriltä onko näin suuri investointi ja näin nopea aikataulu järkevää tällä hetkellä kansantaloutemme kannalta

suomi on siirtynyt viimeisten vuosikymmenten aikana moniarvoiseen yhteiskuntaan

arvoisa puhemies

haluaisin heti alkuun edustaja soinille todeta että siitä miten suomen perustuslakia tulkitaan ei sitä tulkintaa tehdä kansanäänestyksellä vaan kyllä tämä on kuitenkin juridista tulkintaa ja kyllä siinä asiantuntijoitten näkemyksillä on oma painoarvonsa

sen lisäksi että yhteiskunnassa vallitsevat arvot ovat muuttuneet meillä ei ole enää samalla tavalla kuin menneinä vuosikymmeninä paljoakaan arvoja jotka kaikki suomalaiset voisivat jakaa tai pitää yhteisinä

arvoisa puhemies

menemättä tarkemmin sanan määritelmään haluan todeta että minulle suvaitsevaisuus ei ole pelkästään sitä että juuri ja juuri sallitaan jonkun ajattelevan asioista eri tavalla

arvoisa herra puhemies

heidän mielestään suomen eurojäsenyydestä tulisi järjestää kansanäänestys jonka yhteydessä kerrottaisiin jäsenyyden tähänastisista vaikutuksista ja siihen liittyvistä tulevaisuuden uhkista ja riskeistä

miten te edustaja östman voitte sitten turvata alueellisen edustavuuden millään tavalla jos meillä on puolet suomen maapinta alasta käsittävä vaalipiiri

tällöin omien arvojen edistämiseksi ei haluta ensi sijassa hakea sellaisia välineitä jotka polkisivat tai loukkaisivat joillekin toisille erityisen tärkeitä arvoja